vaikea sanoa tätä luettavaa on tässä niin paljon ollut että tämän tulkinta on kyllä jäänyt vähemmälle

suomen vastuut kasvavat ekpn kautta väliaikaisten pysyvien tukimekanismien kautta sitten komissio edelleen luotottaa näitä velkamaita ja sitten on kahdenkeskisiä lainoja

oma piha on hoidettava ensin

ensin sammutetaan oma talo joka on ilmiselvissä liekeissä pelastetaan talosta lapset vanhukset sekä muut vähäväkiset

tämähän on sikäli hankala että tämä voi aiheuttaa sellaisen tilanteen että nämä pienet alan toimijat joutuvat vaikeuksiin ja sitten edelleen tulee tällaista pimeää työtä mitä jotkut sitten joutuvat teettämään ja tekemään

miksi emme siis tunnusta näitä tosiasioita mitkä aivan selkeästi edessämme näkyvät jos vain katsomme muutamia tilastoja sekä suomesta että eu alueelta

meillä on käsissämme vielä laajamittainen velkapommi ja se pommi on muun muassa espanjan asuntoluotto ongelma sekä saksalaisten landesbankien taseissa luultavasti yhä olevat yhdysvaltalaiset ongelmaluotot

etenkin nämä valtionosuuksien tasauksen muutokset nämähän iskevät etelä pohjanmaalle ja pohjois pohjanmaalle aika voimalla ja pieniin kuntiin

näin ne tulevat yhteisvastuullisesti maksettaviksi

näyttäisi siltä että tässä tuetaan voimakkaasti ökyautoilua tai sitten toisaalta hyvin vähäpäästöisiä autoja joten tämä muutos mikä tässä tehdään edesauttaa niitä ihmisiä sitä tuloluokkaa mikä pystyy näitä ökyautoja tai vähäpäästöisiä ostamaan ja sitten heikentää niiden ihmisten asemaa jotka joutuvat ajamaan sillä tuhannen tai kahden tuhannen autolla joka sitten edelleen myöskin kuluttaa kaikista eniten ja saastuttaa

kuntien velkataakka kasvaa nopeasti koska valtionosuudet kasvavat liian hitaasti suhteessa lisääntyneisiin vastuisiin sekä heikkenevään huoltosuhteeseen

työttömyysasteen on katsottu budjettikatsauksessa alenevan mutta ei tämä hyvältä näytä

mikä ei ole oikeus ja kohtuus se ei saata olla lakikaan sen kohtuuden tähden joka laissa on se hyväksytään

onko kohtuus toteutunut metson yt neuvottelujen kohdalla

etenkin tuonne kuljetuspuolelle jossa ollaan jo aika lailla nahoilla nämä tämänhetkiset nostot jo ovat aika huomattavia

tässähän saattaa olla että pitkässä juoksussa dieselistä tulee jopa kalliimpaa kuin bensasta niin kyllä tämä meidän kuljetusteollisuus ja metsäteollisuus ja vastaavat joutuvat tässä tilanteessa tosi huonolle tolalle

metson pääomistajan valtion omistaman sijoitusyhtiö solidiumin omistajaohjaus taisi hieman epäonnistua

kuitenkin kysymyksessä on hyvin työllistävä ala

minun mielestäni tällaista esitystä pitäisi vastustaa

ehkä tulisi pohtia kuinka voitaisiin kehittää lainsäädäntöä siihen suuntaan että ei voitaisi toimia niin kuin metso aikoi toimia

jätän itse kunkin pohdittavaksi sen mikä on oikeus ja mikä on kohtuus

kunnioitettu puhemies

pankit voivat edelleen jatkaa löyhää luotonantoa luottaen siihen että tukimekanismit tulevat ja pelastavat

espanjan pankkituen omituisuuksiin kuuluu se että pankkeihin sijoittaneet piensijoittajat kyllä menettävät sijoituksensa mutta isommat sijoittajat pelastetaan

sisäinen devalvaatio syö kansalaisten ostovoiman ja elintaso tasoittuu koko eun alueella

kunnioitettu puhemies

valiokunnassa saamiemme asiantuntijalausuntojen mukaan evmn päätöksentekomenettely on liian kankea jotta sillä voitaisiin hoitaa näitä nopeita taloustilanteita

jos jokin pankki tai valtio ajautuu tai on ajautumassa maksukyvyttömään tilanteeseen niin silloin tämä evmn päätöksentekomenettely on liian hidasta ja kankeaa

lisäksi evmllä on liian pieni kapasiteetti jos ja kun espanja pyytää lainaa jättimäisiä pankkitakuita ja pankkitukia

näin ollen joudutaan joka tapauksessa menemään ekpn apuun ja mielestäni tätä evmää ei kannattaisi ottaa ollenkaan käyttöön

sen kautta ei kannattaisi antaa mitään tukia

meidän vastalauseemme lähtee siitä olettamuksesta ja siitä ajatuksesta että eu on hyvin kaukana optimaalisesta valuutta alueesta ja näinhän se onkin

eu on satunnainen joukko maita jotka sijaitsevat hyvin lähellä toisiaan mutta monien seikkojen takia ovat hyvin kaukana toisistaan eli ei ole kunnolla vapaata liikkuvuutta pääomien tai työntekijöitten kesken ja huomattavia muitakin asioita on

miksi tämä on ongelmallinen asia

ne otetaan budjetista ja tällä hetkellä tilanne on se että ne otetaan velaksi

tänä päivänä englantilaisissa talouslehdissä olleissa asiantuntijalausunnoissa esitetään fixit mallia finland exit jolloin suomen kaltaiset vahvat pienet maat lähtevät ensimmäisinä eusta

maa joka on saanut evmltä lainaa ei saa sitä enää niin helposti mistään muualta koska evm on ensimmäisenä velkojana ottamassa omansa sitten pois

ei minulla muuta

jotta pysyisin kontekstissa niin viittaan näihin aikaisempiin puhujiin ja samoihin kohtiin tässä hallituksen esityksessä kuin edelliset epäluottamuslausetta esittäneet tai kannattaneet edustajat

eli myös minä kannatan tätä epäluottamuslause esitystä

mielestäni tässä on koplattu keskenään tulevaisuusselonteko sekä kokoomuksen vaaliohjelman tekeminen

jos katsotaan näitä himasen aikaisempia tulevaisuusvaliokuntaan tekemiä tutkimuksia sekä kokoomuksen aikaisempia vaaliohjelmia niissä on huomattavia yhtäläisyyksiä

epäilyshän tästä myöskin syntyy että olisiko tätäkin tulevaisuusselontekoa tätä himasen tutkimusta kenties käytetty jatkossa kokoomuksen vaaliohjelmien pohjana tai ainakin osia siitä

jonkan mukaan tämä kansainvälinen tutkimushanke olisi pitänyt kilpailuttaa

tämä toimintamalli jonka johdosta on päädytty siihen että tätä tutkimusta ei ole kilpailutettu ja samalla on aiheutettu suomen akatemialla pakkotilanne jossa on täytynyt osallistua tähän tutkimukseen on syvästi paheksuttava

aivan lopuksi totean sen että on liikuttavaa huomata se kuinka sankoin joukoin täällä omat ovat johtajaansa puolustamassa

kunnioitettu puhemies

tuolla työskennellessäni sekä työ ja elinkeinojaoksessa että tulevaisuusvaliokunnassa tulin pohtineeksi jossain kohtaa sitä miten näitä uusia teknologioita oikein pitäisi käsitellä ja miten niistä saataisiin se todellinen hyöty käyttöön

huomasin että poliitikot monesti heittelevät ilmaan vain näitä teknologioitten nimiä vaikkapa cleantech tai joku vastaava tuntematta niinkään sitä taustaa mikä siellä teknologian taustalla on ja sitä tekniikkaa ja kaiken lisäksi aika vajavaisilla tietotaidoilla nostetaan joitakin tiettyjä teemoja sanotaan vaikka pilvipalvelut

näitä on todella helppo kyllä nostaa esille ja heittää näitä sanoja ilmaan mutta mikä se tausta siellä on ja mihinkä oikeasti pitäisi kiinnittyä ja keskittyä

pohdin sitten siinä kuinka tosiaan saataisiin sitä tietotaitoa enemmän tänne eduskuntaan ja ajattelin tehdä tämmöisen tutkimuksen jossa koetetaan tunnistaa näitä nousevia teknologioita jotta me voimme jakaa oikein t k panostuksia ja jotta poliitikot voivat oikeassa kohtaa ottaa huomioon sen missä kohtaa täytyy tämä lainsäädännöllinen puoli ottaa huomioon

no tämähän on todella vaikea kysymys kuinka tällaiset teknologiat oikein voidaan tunnistaa että mitkä ovat niitä nousevia uusia innovaatioita ja huomattava tutkimushaaste oli kysymyksessä

mutta saatiin kuitenkin tulevaisuusvaliokunnassa asiantuntijajoukon kanssa tehtyä tällainen selvitys

se on julkaistu lokakuussa suomen sata uutta mahdollisuutta ja se on pääosin tehty todellakin työ ja elinkeinojaoston käyttöön ja sitä myöten myöskin temin käyttöön ja näille tutkimus ja tuotekehityslaitoksia tukeville tahoille tekesille ja vastaaville

tämän jälkeen sitten tietenkin huomattiin se että täytyy ottaa huomioon tämä laajempi konteksti se missä suomella on osaamista ja missä suomella on viennin access jotta saadaan vähän lisähyötyä vielä tähän tutkimukseen jolloin tätä meidän tekemää tutkimusta voidaan käyttää myöskin työkaluna meidän vienninedistämiseen

edelleen täytyy sanoa se että tässä tehty malli nelitasomalli on aika lailla ainutlaatuinen maailmassa koska näitä teknologioitten top listoja pystyy luomaan kuka tahansa miten tahansa mutta tuskin kukaan pystyy sanomaan ja selittämään auki sitä miten tällainen malli on oikein luotu ja miten se listaus on luotu

meillä on kohtuuselvästi tuossa käyty läpi sekä nämä elämän osa alueet että sovellukset sekä tämä malli miten näitä voidaan pisteyttää ja tässä on tehty työkalu mitä voidaan edelleen kehittää jatkossa

väittäisin näin että tässä on saatu huomattava työkalu tehtyä sekä temin tekesin akatemian muiden vastaavien tahojen käyttöön valistuneille kansalaisille sijoittajille työkalu myöskin eduskunnalle edustajille

tässä on esitelty meidän tulevaisuus aika hienosti

suomen tulee olla tulevaisuudessa teknologioitten nopea omaksuja

meidän täytyy nopeasti ottaa ne teknologiat käyttöön suomessa jotta me saamme niitä koelaitoksia jotta me voimme osoittaa että nämä sovellukset ja teknologiat toimivat

sen jälkeen me voimme lähteä myymään niitä ulkomaille

ja tämä on se pahin pullonkaula tällä hetkellä vienninedistämisen osalta

nyt sitten vielä toinen asia

tällainen tutkijatiimi saadaan tänne puolessa vuodessa vuodessa päästään ensimmäiseen aaltoon tämän teknologian kehityksen osalta kehitetään vähän vielä itse lisää ja sitten aletaan myymään

jos me emme tätä asiaa tee jos emme itse ota nopeaan käyttöön näitä teknologioita niin kuin edustaja myllykoski tuossa äsken juuri meille selitti niin me jäämme kehityksessä jälkeen